kannattaa muistaa kuitenkin että katsastajilla on auton runkonumeroon perustuen varsin kattavat tiedot yksittäisistä ajoneuvoista

arvoisa puhemies

nyt kun varsinaisista puolustusvoimien järjestämistä kertausharjoituksista on tingitty niin vapaaehtoisjärjestöthän voisivat hyvin järjestää ampumakoulutusta jos se vain lakiteknisesti sallittaisiin

kysyntä maailmalla erityisesti kaukoidässä turkiksille erityisesti suomalaiselle turkikselle on suuri ja siinä mielessä on hyvä että siellä halutaan meidän tuotteitamme ostaa

arvoisa puhemies

meillähän on voimassa tällainen tilanne tällä hetkellä että esimerkiksi kolme vuotta afganistanissa palvellut reserviläinen joka varmasti hallitsee aseenkäytön taitavammin kuin moni upseeri joka on palvellut vain täällä suomessa ei saa kouluttaa muita reserviläisiä vapaaehtoisen maanpuolustustyön puitteissa ampumaharjoituksissa

kun puhutaan potentiaalisesta alan lakkauttamisesta tai suitsimisesta niin kannattaa muistaa se minkä esimerkiksi edustaja sankelo toi esiin että muualla turkiseläimillä voi olla huomattavasti huonommat olosuhteet elämälleen kuin suomessa

kaikki me tiedämme että suomi elää vientituloista ja viennin kasvun eteen meidän on tehtävä kaikki mahdollinen työ ja jos me tällä tavoin voimme auttaa jotain teollisuudenalaa siten ettei valtiolle aiheudu suoranaisia kuluja vaan helpotetaan toimintaedellytyksiä niin miksi emme näin tekisi

innovatiivisuutta tarvitaan

mitä paremmin vienti vetää mitä aktiivisempi talous meillä suomessa on sen paremmin meillä menee sitä enemmän meillä on ihmisillä töitä erityisesti maaseudulla missä turkistarhausta harjoitetaan

puolustusvoimat on ankaran säästökuurin kourissa ja on varmistettava että rahoitus korvaaville järjestelmille riittää siltä osin kuin niitä korvaavia järjestelmiä on olemassa

siellä niitä työpaikkoja ei liiemmälti muutoin ole ja näin me saamme niitä vientituloja joilla rahoitetaan sitä hyvinvointiyhteiskuntaa jota me kaikki täällä arvostamme

nehän ovat tunnetusti kalliita ja tietysti paras korvaava järjestelmä olisivat rypäleaseet mutta ehkäpä niiden valvonta ja maastosta poistaminen on vielä vaikeampaa kuin jalkaväkimiinojen

minusta olisi hyvä jos hallitus jättäisi sikseen koko esityksen eteenpäin viemisen tai ainakin odottaisi tämän asian kanssa kunnes korvaavat toimenpiteet puolustusvoimissa on tehty ja puolustusvoimien rakennemuutos viety läpi

jos kerran kuitenkin ehdoin tahdoin halutaan liittyä ottawan sopimukseen on hallituksen taattava että puolustusvoimien rahoitus on kaikilta osin kunnossa jotta tämän kepun ja demareiden masinoiman vähemmän järkevän päätöksen huonot seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset

kun lukee rikosseuraamusviraston julkaisuja tutkimuksia ja raportteja koskien eloa ja oloa maamme vankiloissa tulee varsin epämiellyttävä olo

huumeita ja päihteitä käytetään varsin paljon

monissa tapauksissa väkivallan uhkaa ja pahoinpitelyjä vankien keskuudessa aiheuttavat nimenomaan huume ja päihdevelat

on absurdia että vankeustuomion saaneita henkilöitä ei voida heidän saapuessaan vankilaan tarkastaa niin läpikotaisesti että huumevirta laitokseen voidaan estää

vankilaviranomaisten mahdollisuuden valvoa ja kontrolloida vankiloihin ja vankiloista vietäviä esineitä ja asioita on oltava mahdollisimman suuri ja sellainen materiaali mikä on laitonta tai minkä voidaan ajatella edistävän rikollisen toiminnan harjoittamista vankiloissa tulee voida takavarikoida jos tilanne niin vaatii

näitä haalareitahan on käytetty aiemminkin mutta jostain ihmeellisestä syystä eduskunnan oikeusasiamies on nyt linjannut haalareiden käytön laittomaksi siitä syystä ettei siitä nimenomaan lailla säädetä

näin ollen tarkkailuhaalareiden käytöstä vankiloissa tulee säätää edustaja auton tekemän lakialoitteen mukaisesti kunnes yleisempi edustaja zyskowiczin täällä aiemmin kuvailema vankilan turvallisuuden takaava sanamuoto saadaan säädettyä laiksi

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä on hyvää se että taiteilijalle annetaan oikeus peruuttaa tämä tekijänoikeuksien luovuttaminen kustantajalle mikäli kustantaja ei näitä taiteilijan teoksia myy tai markkinoi

se on hyvä asia ja varmasti auttaa montaa artistia ahdingossa

muilta osin täytyy kyllä todeta että kokonaisuudessaan tämä meidän tekijänoikeuslakimme vaikka se verrattain ja suhteellisen tuore onkin ei vastaa kyllä enää tämän päivän vaatimuksia ja on ajastaan jälkeen jäänyt ja ennen kaikkea monilta osin se ei vastaa kansalaisten oikeustajua

nyt näyttää siltä että meille tulee tänne eduskuntaan ennen pitkää käsittelyyn kansalaisaloite tämän tekijänoikeuslain muuttamisesta ja toivoisin kollegoilta että se otetaan vakavasti täällä

se aloite minun käsittääkseni pitää sisällään hyviä ehdotuksia siitä kuinka lakia pitäisi brukata uusiksi ja ne toivottavasti huomioidaan

ennen kaikkea siinä valmisteluprosessissa toivon että asiantuntijoina asiaankuuluvissa valiokunnissa käytetään sitten laaja alaisesti eri puolien edustajia etteivät pelkästään sitten nämä monikansalliset levy yhtiöt sun muut tekijänoikeuksien valvontajärjestöt ole siellä lausuntoja antamassa vaan kuunnellaan sitten myös digitaalisen jakelun ja tekniikan asiantuntijoita ja muita kansalaisoikeusjärjestöjä

täällä salikeskustelussa on vähän sivuttu sitä asiaa kuinka varmistetaan se että tämä projekti sitten kun se lähtee käyntiin toteutuu aikataulussa ja suunnitellusti

meillä on tuolla olkiluodossa nyt sellainen surullinen esimerkki siitä kuinka kaikki voi mennä pieleen ja olkiluodon hanke varmasti tulee päätymään rakennustekniikan oppikirjoihin sellaisena esimerkkinä kuinka asioissa ei kuulu toimia ja kuinka asiat todellakin voivat mennä päin honkia

toivon että hallitus kiinnittää erityisesti huomiota siihen että varmistetaan että on luotettavat sopimukset ja laatujärjestelmät ja niin edelleen jotta hanke etenee suunnitellussa aikataulussa ja ettei sitten tule tällaisia ikäviä vastoinkäymisiä

se on tasapainoinen kokonaisuus

meillähän tämä syöttöliikenne maakuntakentiltä on hyvinkin epäkannattavaa tällä hetkellä enkä usko että kovinkaan moni meistä on sitä mieltä että se koskaan kannattavaksi muuttuu suuremmissa määrin

sen sijaan näillä maakuntakentillä on kuitenkin lähinnä maakunnan oman toimeliaisuuden ja elinkeinoelämän toimenpiteiden johdosta saatu kansainvälistä lentoliikennettä ja se on hyvinkin kannattavaa toimintaa

voisi melkein sanoa että huolimatta valtion toimenpiteistä tässä on onnistuttu

eli tämä finavian rooli kaipaisi kyllä täsmennystä

minkälaisia suunnitelmia on ylipäätään valtiolla voisiko valtio päästää nämä maakuntakentät otteestaan siten että ne voisivat kehittyä itsenäisesti siellä omalla riskillä

onko ministeri tietoinen siitä että esimerkiksi kilpailuvirasto on tehnyt iskuja fin avian toimipisteisiin takavarikoinut laitteita ja selvittää pelataanko siellä reilua peliä

esityksen kaksi suurinta kipukohtaa ovat ely keskuksille kaavailtava oikeus tietyissä tilanteissa myöntää troolauslupia ohi osakaskuntien tahdon sekä venekuntakohtainen verkkomäärän rajoitus kahdeksaan

lakiesitykseen on kirjattu ely keskuksille mahdollisuus myöntää ammattikalastuslupa tilanteessa jossa osakaskunta sen haluaa evätä

koska tätä kohtaa ei nyt lakiesityksestä pois saatu on mielestäni kuitenkin hyvä että valiokunta kirjasi saimaata koskevan erityisvelvoitteen selvittää pilottihankkeen ynnä muiden keinojen kautta reilut pelisäännöt ammattikalastuslupien myöntämiseksi

saimaalle mahtuvat vesialueen omistajat harrastajat ja ammattikalastajat

verkkomäärän rajoittaminen kahdeksaan on turha ja määräyksen noudattamisen valvominen on mahdotonta

palatakseni vähän yleisemmälle tasolle

tällainen rajaus lakiin kirjattuna on yliampuva eikä ota lainkaan huomioon paikallisia olosuhteita tai sitä mikä on kunkin alueen kalakannalle parasta

eli jos tulevia valtion säästöjä pohdittaessa joudutaan sopeuttamaan ja organisaatiorakennetta miettimään niin toivoisin ettei alueellista organisaatiota supisteta niin kuin täällä muutkin ovat huolta kantaneet eli mahdollisia säästöjä ei tule tehdä keskittämällä vaan hajautusta pitäisi jatkaa

kannattaa muistaa että rajaus on venekuntakohtainen eli jos esimerkiksi viiden hengen porukka menee kerran vuodessa viikonlopuksi kalaan tarkoituksenaan kalastaa ja säilöä talven kalat omiksi tarpeikseen saavat he silti käyttää vain kahdeksaa verkkoa

on tärkeää että velkomusasioissa konkurssitilanteessa velottavat summat perustuvat todellisiin velkoihin eivätkä musta tuntuu menetelmällä heitettyihin arvioihin mahdollisesta velan määrästä

päätökset verkkojen lukumäärästä tai silmäkoosta tulee voida tehdä vesistökohtaisesti kalatalousalueen toimesta missä edelleen on paras asiantuntemus paikallisista olosuhteista

erityisesti tämä ely keskusten paikallinen yritysasiantuntemus on olennaisen tärkeää elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden kehittämisen kannalta varsinkin näinä aikoina kun jokainen uusi yritys on meille tärkeä

eräällä tavalla yrityksen konkurssitilanne on kuin haaska jonne eräät tietyntyyppiset korppikotkat saapuvat paikalle saalistamaan ja tällaisessa tilanteessa tuo epäonninen yrittäjä on eräänlainen lainsuojaton

kalatalousalue voi hakea muutosta verkkomäärärajoitukseen ely keskukselta eli on mahdollista että useammallakin verkolla voi jatkossakin kalastaa

on syntynyt tilanne että paikallista ääntä ja asiantuntemusta ei varmaankaan huomioida tarpeeksi vaan toimintaa johdetaan tosi keskusjohtoisesti koskee esimerkiksi kaavoitusta kaakkois suomessa

jos tähän asiaan voidaan vaikuttaa ja tätä korjata esimerkiksi tällä aloitteella ja mahdollisella lainmuutoksella niin se on minusta tervetullut asia

täytyy muistaa että konkurssikin on normaali tapahtuma yrityksen elinkaaressa ja jos yritys tekee konkurssin niin se ei suinkaan tarkoita sitä että on ollut jotain vilunkia hämärää tai rikollista vaan yksinkertaisesti bisnes ei ole luistanut ja rahat eivät ole riittäneet

on yritetty ja on epäonnistuttu

asiat pitää hoitaa asiallisesti velkojien on velottava vain todellisia velkoja ja on pidettävä huoli siitä että elämä jatkuu myös sitten sen konkurssin jälkeen

ylipäätään suomalaisessa yhteiskunnassa meidän tulisi väljentää tätä tiukkaa suhtautumistamme konkurssin tehneitä yrittäjiä kohtaan ja nähdä tietenkin asia ennemmin niin että konkurssin tehnyt yrittäjä omaa sellaista kokemusta jota voi jatkossa yritystoiminnassa hyödyntää niin että tulee valtiollekin sitten enemmän verotuloja

en tietenkään tarkoita sitä että pitäisi mitään epärehellistä toimintaa suvaita tai hyväksyä sitä en tällä puheellani aja takaa

arvoisa rouva puhemies

on selvää että matkustajia siuntion ja helsingin välillä on ja vr harkitkoon kuinka toimia

arvoisa puhemies

toisena asiana haluaisin kysyä ministeriltä

minustakin olisi hienoa että y juna voisi jatkaa mutta kuten on kuultu niin jos korvaaviakin liikennekeinoja on kuten linja auto niin miksei niitä käytettäisi

luulisi kyllä että jos niitä matkustajia on niin silloin sitä liikennettäkin syntyisi

jos on niin toivotan ministerille mahdollisimman avointa mieltä ja ennakkoluulotonta asennetta tämän hyvän asian edistämisessä

arvoisa puhemies

kuten ministeri guzenina richardson tuossa totesi ne meistä jotka olemme kuntapäättäjiä tietävät että kotihoito on yhteiskunnalle monesti ja olennaisesti halvempaa kuin päivähoito päiväkodissa ja osaamme kantaa sitä tuskaa

mutta tärkeämpää minusta tässä olisi se että keskittyisimme laajemmin keskustelemaan siitä mitä tässä liikennekaaressa tulisi tehdä ja kuinka me ylipäätään uudistamme tätä suomen liikennejärjestelmää vastaamaan modernin ajan haasteisiin

nyt uudistuksen myötä verrattain korkeat äänikynnykset laskevat uudistettavien vaalipiirien osalta kuuden prosentin tuntumaan kummassakin

sen sijaan että nyt varjonyrkkeillään huhuntappotalkoissa voisimme käyttää tätäkin aikaamme sen pohtimiseen miten lasten päivähoitovaihtoehtoja voitaisiin kehittää ja saada nykyinen järjestelmä huomattavasti joustavammaksi

arvoisa puhemies

vähälle huomiolle on jäänyt se tosiasia että esimerkiksi etelä savon ja kymen vaalipiirit kumpikin menettäisivät nykyisellä lainsäädännöllä yhden paikan eduskunnassa siis yhteensä kaksi ensi vaaleissa

perheillä on oltava valinnanvaraa

nyt kun etelä savo ja kymi yhdistetään yhdeksi uudeksi kaakkois suomen vaalipiiriksi tämä menetys on yhteensä vain yhden kansanedustajapaikan suuruinen

sanoisin että tässä suhteessa on kyseessä tulevan kaakkois suomen vaalipiirin äänestäjien kannalta demokratian torjuntavoitto nykyistä lainsäädäntöä vastaan

suomi elää tekee työtä ja voi hyvin toimivan liikenneverkon ansiosta liikenneverkon joka pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä ja tarjoaa sujuvat yhteydet sekä lähtökohdat kasvulle

tällöin on tietenkin huomioitava tulevan kuntarakenneuudistuksen toteutuminen ja sen mahdolliset heijastusvaikutukset maakunta ja aluehallintorakenteeseen

tämä tuli esille myös liikennevaliokunnan työssä

kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa liikennevaliokunnan tapaan että venäjän talouskasvun avaamat mahdollisuudet tulee ottaa vahvemmin huomioon liikennepolitiikassa ja eu kantojen muodostuksessa

venäjän talouskasvu venäläisten ostovoiman kasvu ja laajat markkinat hyödyttävät koko suomea kun huolehditaan myös länsi suomen ja keski suomen toimivista yhteyksistä itään päin

logistiikkakustannuksilla on iso merkitys yritysten kilpailukyvylle

kilpailukyvyn vahvistamiseksi ammattiliikenteen dieselveron korotuksen palautusjärjestelmä olisi syytä selvittää kuten valiokuntakin mietinnössään toteaa

rahoituksen painopisteen suuntaaminen perusväylänpitoon onkin paikallaan

huomionarvoista on että helsinki vantaan lisäksi tampere turku ja lappeenranta ovat lentoasemia joista liikenne suuntautuu pääasiassa ulkomaille

liikenteen ympäristövaikutukset eivät ole vähäisiä